täällä mietinnössä ja selonteossakin saa sellaisen kuvan että tuottavuus ja tehokkuuserot ikään kuin olisivat sellaiset että ei ole käytetty näitä tehokkaimpia rakenteitten ja toimintamal lien kehittämisiä

tämän hallituksen esityksen yhtenä hyvänä puolena voidaan pitää sitä että yhtenä hyvänä vuonna voida myös sitä että uudistusta tehtäessä on jo ajateltu tätä toteutumisen seurantaa ja arviointia

kyllä monissa kunnissa tehdään paljon uudistusta ja kehitetään mutta rahoituspohja ei riitä

erityisen huolissani olen siitä että tuottavuusohjelmaa toteutetaan etupainotteisesti erityisesti työvoimapalveluissa

minusta meillä suomessa on juuri tämä eettinen neuvottelukunta ja moni muukin taho varmasti tehnyt jo hyvää työtä siihen millä tavalla vammaisia kohdellaan

jos meidän nyt pitäisi työllisyyteen ja nuorten työllistämiseen ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen panostaa niin se ei toteudu tällä tuottavuusohjelman etupainotteisuudella

todella tässä on kyse terveydenhuollon voi sanoa melko suurestakin työnjako ja rakenneuudistuksesta josta on mahdollisimman pian hyvä saada selvitys ja raportti miten se on toteutunut

mutta tässä on juuri se minkä ministeri tuomiojakin mainitsi että on paljon juuri esteitä paitsi tiedon puutteessa myös niissä ajattelutavoissa ja asenteissa

sen vuoksi tämä ratifiointi ja tämän asian vammaisten yhdenvertaisuuden ja heidän oikeuksiensa nostaminen todella esille nyt tämän ratifioinnin myötä on

kysymys on tässä kahden työntekijäryhmän lääkäreitten ja sairaanhoitajien välisestä työnjaosta ja vastuusta

keskustelu moses

on hyvä että valiokunnan mietinnössä on nostettu esille tämä vastuukysymys että joka tapauksessa omasta toi millä tavalla kukin vastaa omasta toiminnastaan

odotammekin kiinnostuneina joulukuussa julkaistavia uusia tilastoja tulonjaon kehityksestä

tällä vastuuperiaatteellahan tänäkin päivänä työtä tehdään mutta mikä on sitten aina yksittäisen työyksikön yleisvastuu kokonaisuudessaan

kiitoksia edustaja kääriäinen nimenomaan tästä näkökulmasta mikä on todella tärkeä kun me näistä aukioloajoista ja ihmisestä ja ihmisen arjesta puhumme että miten ihminen voi toimia ja valita omien arvojensakin mukaan sen miten voi hiljentyä ja käyttää sunnuntaiaikaa

suuret säästöt julkiseen talouteen tulisivatkin jo siitä että päihdeongelmia saataisiin vähenemään

siis tässäkin tarvitsemme lisää yritystoimintaa ja ratkaisuja nopeaan uudelleentyöllistämiseen

mielestäni tässä selonteossa on erittäin hyvin nostettu sellainen asia joka tarkoittaa että päästäisiin pois tästä niin sanotusta pakosta että aina kaikkien on oltava samalla tavalla auki ja juuri tästä että aina auki

räsänen on nostanut esille tämän eron mikä on lääkärikoulutuksessa ja sairaanhoitajakoulutuksessa että lääkärikoulutus tähtää sairauden määrittelyyn ja hoidon määräämiseen ja sairaanhoitajan koulutus keskittyy hoidon toteuttamiseen

jos joku sitten tietysti haluaa pitää ja niin kuin noin suuremmilla liikkeillä se on ehkä mahdollisempaa mutta nimenomaan arvokysymyksenä että me näkisimme sen että ihminen tarvitsee muutakin kuin sitä kaupassa käyntiä niin että pitäisin erittäin tärkeänä tämän minkä edustaja kääriäinen otti esille mutta sitten myös tämä mahdollisuus siihen että ei kaikkien näitten kauppojen tarvitse toimia samalla tavalla

lääkehoito on merkittävä osa potilashoitoa ja todella sitä ei voida nähdä kokonaan irrallisena teknisenä toimintana erillään potilaan sairauksien diagnoosista ja siitä hoidon seurannasta ja arvioinnista

sen vuoksi on myös hyvä että tässä huomioidaan se että ilman lisäkoulutusta tämänlaista toimintaa ei voida toiselle ammattiryhmälle siirtää

vastauksessanne nostitte esille myös erilaisia toimia joilla perheitä on tuettu kuten erilaisten ohjelmien kaste ohjelmien ja muiden ohjelmien kautta ja näillä on oma merkityksensä

haluan ainakin nostaa sen tässä esille että en missään tapauksessa aliarvioi sairaanhoitajan työtä jos tässä samalla totean sen että määrättyjen toimintojen siirtämiseen sairaanhoitajien toteuttamiksi ei tämänlainen lisäkoulutus vielä riitä

on erittäin tärkeää että tuemme lastensuojelun eri toimenpiteitä nimenomaan ennalta ehkäisevin toimenpitein että voitaisiin vähentää huostaanottoja

nyt näen että eri ohjelmat ne jotka ovat hankkeita saattavat olla lyhytaikaisia ja huoleni on juuri tästä perheille tulevasta jatkuvuudesta hoidon ja palvelujen suhteen

lääkehoito on merkittävä osa potilashoitoa ja se perustuu huolelliseen taudinmääritykseen ja lääkehaittojen ja lääkkeiden yhteisvaikutusten riskinarviointiin potilaskohtaisesti eikä lääkkeenmääräämisoikeutta tai lääkehoitoa yleensäkään pidä tarkastella vain teknisenä toimintana erillään potilaan sairauksien diagnostiikasta hoidon valinnasta tai hoidon seurannasta

kysyisinkin oikeastaan ministeriltä miten näette tämän millä voitaisiin luoda kestävyyttä ja perheille turvallisuutta turvallista ympäristöä että palvelut jotka olisivat lapsuuden ajan ja sen ajan kun lapset ovat pieniä eivät pelkästään edes siihen kolmeen vuoteen vaan siitä eteenpäinkin olisivat kestäviä eivät siis pelkkien lyhyiden ja rajoitettujen ohjelmien kautta vaan ne palvelut jotka kunnat tuottavat ja erilaisten järjestelmien kautta tuotetaan olisivat sellaisia että perheet voisivat turvallisesti hoitaa lapsiansa

kunta ja palvelurakenneuudistuksen keskeisin tavoite on turvata väestön tarpeita vastaavat laadukkaat ja saatavilla olevat peruspalvelut taloudellisesti kestävällä tavalla lähivuosikymmeniksi

vuosisadan kuntareformi on nyt edennyt ehkä voimallisemmin kuin uskoimme sen alkuvaiheissa

asko seljavaarakin nosti että asetusluonnos ei ole ollut käytettävissä vielä valiokuntakäsittelynkään aikana

täällä edellä olevat edustajat ovat tuoneet todella aivan oikeat asiat esille liittyen tähän sisältöön työttömyysturvalakiin ja tarveharkinnasta kokonaan luopumiseen

paras arviointitutkimusohjelma arttu on jo hälventänyt uhkakuvia ja osoittanut että hanke avaa mahdollisuuksia

suuri kysymys on nyt miten muutos takaa kuntalaisille parasta palvelua eli asiakaslähtöistä inhimillistä hyvinvointipalvelua

lääke ja lääkitysturvallisuuden kannalta olennaiset seikat on tarkoitus täsmentää siis myöhemmin joka tapauksessa ja ei ole tarkkaa tietoa mitä lääkkeitä ja sairauksia täsmällisesti tämä koskee

kari kärkkäisen nimellä kyllä sisällä lukee ihan se että valtiontaloudellisista syistä esitämme tarveharkintaa lievennettäväksi ensi vaiheessa

keskustelussa aivan varmasti ryhmämme on tässä ja nyt ja on ollut myös tätä valmistaessaan sitä mieltä että tarveharkinnasta tulee luopua mutta kun tiedämme myös tämän reaalitilanteen mikä on niin lähtökohta on nyt tässä asetettu siihen että ainakin sitä tarveharkintaa lievennetään

selonteon linjauksiin on kirjattu että esi ja perusopetus turvataan lähipalveluna ja että sosiaali ja terveydenhuollon palveluyksiköt tarjoavat palveluja mahdollisimman lähellä asiakasta

mutta ilolla otamme vastaan sen ja olemme samaa mieltä että sen tulee olla tavoite ja toivotaan että se seuraavassa hallitusohjelmassa sitten toteutuisi jos siellä ollaan jo pykäliäkin hyvin pitkälle laatimassa että näin siihen myös päästäisiin

esitystä perustellaan siis ruotsissa saaduilla myönteisillä kokemuksilla

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on huolestunut siitä että termi mahdollisimman lähellä sisältää uuden lähipalvelujen määritelmän

ruotsissa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus sisältää kuitenkin lähinnä vain suomessa reseptivapaita valmisteita eikä sairaanhoitajilla ole lääkkeenmääräämisoikeutta esimerkiksi diabetekseen verenpainetautiin tai metaboliseen oireyhtymään

mahdollisimman lähellä voi olla kymmenien kymmenien kymmenien kilometrien päässä siis kaukana

mutta tämä ei todellakaan tarkoita sitä että me emme olisi tästä olleet tietoisia että kokonaan tarveharkinnasta luopuminen on se paras ratkaisu

moni kuntalainen kysyy mitä hyvää liitoksesta on seurannut kun omalta kylältä neuvola on lopetettu koulu on lopetettu kirjasto lopetettu ja lääkärin vastaanottokin lopetettu

nämä sairaudet mainitaan hallituksen esityksessä esimerkkeinä tilanteista joissa rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta olisi nyt tarkoitus suomessa soveltaa

pulliainen täällä viittasi meillä on hallinnossa käynyt todella monimutkainen hallinnonuudistusprosessi jossa ei edes kansanedustajana tahdo pysyä perässä mitä muuttuu mihinkin saatikka virkamiehet puhumattakaan yksittäisestä kansalaisesta

ministeri kiviniemi totesi syyskuun kuntamarkkinoilla että koko kuntatalouden tasolla merkittävää kustannustehokkuutta voidaan saavuttaa vain jos tehokkuutta edistäviä ratkaisuja pystytään toteuttamaan suurten kaupunkien palveluissa

pitkäaikaissairaat kuten diabeetikot sydänpotilaat ja astmaatikot ovat voineet kerran vuodessa käydä lääkärin vastaanotolla sillä lääkemääriä lääkemääräyksiin siis lääkemääräyksen

vallitsee varmasti hyvin paljon epäselvyyttä keidenkä puoleen missäkin asiassa käännytään ja otetaan jatkossa yhteyttä

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä näkee että tehokkuutta on toistaiseksi onnistuttu edistämään kuntalaisten kannalta näkyvimmin lopettamalla lähipalveluiksi miellettyjä toimintoja

pelkään että se tuo myös lisää ongelmia jotka saattavat näkyä myös oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerinkin työskentelyssä

elinvoimaisuus ja toimintakykyisyys eivät kuitenkaan synny siten että suuri keskus imee pienten keskusten väkiluvun ja verotulot palvelujen järjestämiseen

näiden potilaiden osalta näen erittäin tärkeänä että tässä ajatellaan miten mahdollistuu lääkärillepääsy ettei pitkäaikaissairaiden niin kuin ei muittenkaan sairauksien kohdalla pääsy lääkärin vastaanotolle heikenny ei avopotilaitten eikä näitten pitkäaikaissairaiden kaiken kaikkiaan

mutta toivon että koskaan näitä kahta instituutiota eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa ja oikeuskanslerinvirastoa ei muuteta vaan nämä säilytetään entisellään

kansalaisbarometrin mukaan suurin tyytyväisyys paras hankkeeseen onkin suurissa kunnissa joissa uudistus on hallinnollista ja harvemmin näkyy kuntalaisille merkittävinä muutoksina

puhemies

on hyvä että tämän hallituksen esityksen kohdalla valiokunta on nostanut esille tämän monikkoperheiden asian ja myös todennut sen että vanhempainvapaajärjestelmää kehitettäessä tavoitteeksi on syytä asettaa järjestelmän joustavoittaminen vastaamaan entistä paremmin erilaisten perheiden tarpeita vanhemmuuden tukemista ja lasten hyvinvointia

kunta ja palvelurakenneuudistuksella on jatkossakin kyettävä ratkomaan palvelujen tarpeen ja niiden toteutumiseksi tarvittavien resurssien välistä epäsuhtaa

kuntien valtionosuuksien tasaamisella ja valtion harkinnanvaraisilla avustuksilla voidaan tasoittaa taakkaa hyvin menestyvien ja muuttotappiokuntien kesken

kun lääkäri siis toteaa kliinisen ravintovalmisteen tarpeen ja kirjoittaa b lausunnon tähän tarkoitukseen laillistettu ravitsemusterapeutti valitsee ammattitaidollaan tarkoitukseen sopivan valmisteen

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa ettei kuntien taloudellista kriisiä voida hoitaa jäämällä odottamaan rakenneuudistuksen tuloksia

räsänen toi esiin että lähtökohtana olisi lapsen etu ja myös on hyvä että täällä nostetaan esille tämä että sosiaali ja terveysministeriössä on asetettu työryhmä selvittämään vanhempainvapaajärjestelmän uudistamista ja kehittämistä

lääkärien työaikaa säästettäisiin vaarantamatta millään tavoin potilaan ammattimaista hoitoa kun terveyskeskukseen palvelusuhteessa oleville laillistetuille ravitsemusterapeuteille myönnettäisiin reseptinkirjoitusoikeus koskien kliinisiä ravintovalmisteita

on valitettavaa että valiokunta ei päässyt pidemmälle etsimään jo tiedettyjen ongelmien kohdalla ratkaisuja ja muutoksia ja sen vuoksi tämä lausumaehdotus jonka ed

pidän sitä erittäin hyvänä

päivi räsänen tässä toi esille on erittäin tärkeä

näkisin että nimenomaan tässä jos missä tulisi kiirehtiä kun katsoo mitä esityksiä meillä on tehty eri puolueitten kohdalla siellä ihan edelliskausien aikana monikkoperheiden ja erilaisten perheiden yksinhuoltajaperheiden tilanteen ja lasten hyvinvoinnin parantamiseksi

koska koulutuksen järjestäjiä huolettaa tämä järjestämislupien myöntäminen tai myöntämättä jättäminen voi kysyä perustuuko se johonkin vapaaseen kokonaisharkintaan ilman tarkempia kriteereitä ja miten se prosessi tapahtuu

tiedämme että oajn mukaan lupahakemuksen yhteydessä on edellytettävä toimitettavaksi esimerkiksi laajat vaikutusarviot ja selvitykset eri asioista

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa ettei paras hankkeen keinoilla selvitä ennakoitua vaikeammasta tilanteesta vaan tarvitaan myös konkreettista taloudellista lisäpanostusta kunnille

juuri tätä monikkoperheiden isäkuukautta ei tosiaan tulisi nähdä raskauskohtaisesti vaan lapsikohtaisesti ja sen mukaan tulisi lähteä arvioimaan ja ottaa lapsen hyvinvointinäkökulma tässä tavoitteeksi

hyvä lakiesitys tämä sinänsä on mutta olisi voitu mennä pidemmälle

suurin osa kunnista täyttää jo nyt kunta ja palvelurakenneuudistusta ohjaavan puitelain asettaman perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalihuollon palvelujen väestöpohjavaatimuksen ja silti kunnat ovat talousvaikeuksissa

arvoisa puhemies

käytännön kokemustiedon tehokas välittäminen tässä massiivisessa eri tahtiin eri puolilla maata etenevässä hankkeessa on todella tärkeää

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä toivookin että kuntien parhaat palvelukäytännöt hankkeen linjoilla tehostetaan rakenneuudistuksen hyvien ja huonojen käytännön kokemusten jakamista kaikille saataviksi

herra puhemies

se että ryhmäpuheenvuorossani nostin esiin resurssikysymyksen on juuri siksi että tässä selonteossa on tosi hyviä toimenpiteitä se on todella kattava ja laaja

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ihmettelee terveydenhoitolain viivästymistä koska juuri sillä oli tarkoitus häivyttää raja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä

kuluttajien tarpeisiin vastaaminen mielestäni onnistuu ainoastaan sillä että me lisäämme tervettä kilpailua elintarvikemarkkinoilla luomalla pienyrityksille sellaiset toimintaedellytykset että saamme suurten ketjujen ja elintarviketeollisuuden jättien rinnalle elinvoimaisia kotimaisia toimijoita ja nimenomaan lähi ja luomuruuan nostamista entistä vahvemmin koska se on terveellistä

potilaan näkökulmasta juuri tämä hoitokenttien välinen raja erillisine lakeineen hallintoineen ja tietojärjestelmineen aiheuttaa tarpeetonta jonotusta ja tiedonkulun katkoksia

erikoissairaanhoitolaki ja kansanterveyslaki tulisi pikaisesti yhdistää ja sähköiset tietojärjestelmät yhtenäistää

mutta se on tarpeellinen tässä järjestelmässä mikä meillä on että oppivelvollisuuden jälkeen peruskoulun jälkeen toiselle asteelle joko ammatilliseen koulutukseen tai lukiokoulutukseen kaikille ei sitä paikkaa löydy

samalla tulisi vahvasti suosia seudullisia hankkeita joissa kehitetään yhtenäistä terveyspalvelua kattamaan niin perusterveydenhuollon kuin siihen liittyvät sosiaali ja vanhuspalvelut sekä perustason erikoissairaanhoidon

ja myös vaikka sitten se paikka löytyy sen jälkeen sitä työpaikkaa ei löydy

meidän nuoremme eivät välttämättä ole sillä lailla kaikki ohjautuvia ilman ulkopuolista tai toisen tukea että he löytäisivät sitten ne palvelumuodot mistä he saisivat tukea silloin kun he ovat putoamassa

on hämmentävää tulevaisuuttaan suunnitteleville kunnille kun yhtenä päivänä suunnitellaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käsittäviä terveyspiirejä ja toisena ollaan yhdistämässä terveys ja sosiaalipalveluja samaan organisaatioon

kuntarahoitusta koskeva lainsäädäntö ei edelleenkään kannusta kuntia sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen

eli tämä että ei kukaan putoa

edustaja jouko jääskeläisen lakialoitteessa on kysymys siitä miten voitaisiin turvata äidille joka hoitaa lasta kotona ehkä pitkänkin aika

ryhmämme kehottaakin hallitusta korjaamaan viipymättä kuntien valtionavun perusteet terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistäviksi

niin ne vahvistaa tai ajan että hänen saamansa eläke sitten kun hän eläkkeelle jää olisi kohtuullisempi ja parempi kun tiedämme että monien kotona lapsiaan hoitavien äitien eläkekarttuma jää pieneksi ja silloin vanhuudessa voi olla vaikeuksia selvitä

on selvää että yhtään siivoojaa vanhainkodin johtajaa tai muuta suorittavaa henkilökuntaa ei tule vähentää kuin luonnollisen poistuman kautta sillä työ ei ole ratkaisevasti vähenemässä kuntaliitoksen myötä

arvoisa puhemies